asiakkaat ovat esittäneet venäläisiä reseptejä

asetuksen mukaan lääkkeitä saa määrätä vain lääkäri joka on varmistanut omalla tutkimuksellaan potilaan lääkkeen tarpeen

onko ministeriönne antamien ohjeistusten ajantasaisuus ja riittävyys tarpeen tarkistaa kenties jotta apteekeissa ei enää tapahtuisi tällaista kyseenalaista toimintaa

lääkekorvaustyöryhmä aloitti työnsä vuosi sitten

hallitusohjelman linjauksen mukaan uudistuksen tavoitteena on hyödyttää paljon lääkkeitä käyttäviä sekä helpottaa pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden ahdinkoa

tämä on yksi varteenotettava vaihtoehto mutta tässä mallissa maksajiksi joutuvat lääkkeiden ostajat eli sairaat ihmiset

se että puheenvuoroni sai aikaan näinkin pitkän lähes tunnin mittaisen debatin tästä altia asiasta on erittäin mielenkiintoista ja tässä on paljon käytetty hyviä puheenvuoroja niin että on ollut ihan hienoa seurata niitä

erityisesti edustaja lehden puheenvuoro oli se joka jäi nyt mieleen

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ensi vuonna otetaan rokotusohjelmaan tytöille suunnattu hpv rokotus tästä suuri kiitos hallitukselle

keskustelussa on nyt myös vesirokkorokotus

sen verran viittaisin edustaja heikkilän puheenvuoroon että en syyllistäisi aivan pelkästään yksityisten toimijoiden syyksi miksi tämä järjestelmä on niin eriytynyt

nyt puhutaan senkin käyttöönottoa rokotusohjelmassa

jokainen voi kuvitella että se tarve mitä tietotekniikkaa esimerkiksi yliopistollisen sairaalan teho osasto tai leikkausosasto tarvitsee on aivan erilainen kuin mitä tarvitaan sosiaalihuollossa tai esimerkiksi kehitysvammahuollossa

toiseksi vielä se että tällähän tällä hetkellä tavallaan tarkoitus on korvata nykyinen sairauskertomusjärjestelmä

arvoisa herra puhemies

valtioneuvoston selvityksessä todetaan että keskustelua eun sosiaalisesta ulottuvuudesta on tärkeä jatkaa myös uuden komission kaudella

varmasti tähän myöhemmin voidaan liittää tällaisia että potilas voi itse katsoa sivujaan jonkinlaista facebook tyyppistä raportoida siellä näistä lääkkeiden haittavaikutuksista ja monista omista tuntemuksistaan mutta kyllä mielestäni siihen on vielä pitkä aika enkä näe sitä kyllä ensisijaisena tavoitteena

käytännössä diabetes johtuu elimistön insuliinituotannon vähenemisestä loppumisesta tai sen käsittelyn heikkenemisestä

nyt moni diabeetikko on joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen kun hoidossa käytetystä victoza lääkkeestä ei ole enää helmikuun alusta lähtien saanut kela korvausta

keskustelu ylös keskustalaisista

tässä tilanteessa köyhyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen eivät saa jäädä alisteisiksi talouspolitiikalle

ryhdyttyään

tilannetta vielä pahentaa se että victozan korvaava lääke on päässyt loppumaan useista apteekeista

kysynkin ministeri risikolta

onko se tulossa korvauksen piiriin pian

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmassa todetaan että potilaan tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamiseksi selvitetään tulisiko kunnallisen terveydenhuollon ja sairausvakuutuksen rahoitusvastuuta täsmentää erikseen määrätyissä tilanteissa joissa vaihtoehtoina ovat kunnallisessa terveydenhuollossa annettava lääkitys tai sairausvakuutuksesta korvattava avohoidon lääkitys

tämä tarkoittaa sitä että nyt sairasta lääkehoitoa tarvitsevaa potilasta pompotellaan vuodeosaston ja avohoidon välillä jotta voidaan siirtää lääke eurot kunnan piikistä potilaan ja kelan piikkiin

kysynkin ministeri risikolta

arvoisa herra puhemies

osassa niistä kävi ilmi että kyseiset henkilöt olivat esittäneet väärennettyjä lääkärin tutkintotodistuksia ja toimineet täten luvatta lääkärin tehtävissä

esitys myös korostaa palvelujen laatua

haluankin nostaa esiin pari tärkeää yksityiskohtaa nimittäin kirjauksen jonka mukaan ikäihminen joutuu laitoshoitoon vain silloin kun se on lääketieteellisesti perusteltua tai esimerkiksi inhimillisestä tai vastaavasta syystä aivan välttämätöntä

hakija voi tämän jälkeen toimia lääkäriharjoittelijana ja ryhtyä suorittamaan lupa ja valvontaviraston määräämää palvelua lisäopintoja tai kuulustelua vasta sen jälkeen kun hän on saanut myönteisen päätöksen koulutuksen hyväksymisestä

toinen tärkeä yksityiskohta on se että laki pyrkii turvaamaan iäkkään pariskunnan mahdollisuuden asua yhdessä viimeiset vuotensa niin halutessaan

valiokunta toteaa että terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hoitamiensa tehtä vien edellyttämä kielitaito

hakijalta joka ei ole eu tai eta valtion kansalainen vaaditaan laillistamisen edellytyksenä todistus riittävästä suomen tai ruotsin kielen taidosta

mutta valvontaviranomaisella ei nykylainsäädännön mukaan ole

jo arvo selustansa vaatteet pitkän aikaa nyt

näin leiri jota varten viranomaisen nikulaisen mukaan ole mahdollisuutta vaatia muussa eu tai eta valtiossa koulutuksen suorittaneelta hakijalta suomen tai ruotsin kielen taitoa laillistamisen edellytyksenä jolloin kielitaidon riittävyyden arviointi on jäänyt työnantajan vastuulle

tältä osin siis eun ulkopuolisten maiden kansalaiset ovat eri asemassa kielitaitovaatimusten suhteen kuin eu kansalaiset vaikka kielitaidon suhteen käytännön osaaminen ei käytössä eroa

jokaisella lääkärillä lähtömaastaan huolimatta kotimaisen kielen hallinta on välttämätön edellytys lääkärin ammatissa toimimiselle ja potilasturvallisuuden takaamiselle

valiokunta pitää tärkeänä että ammattipätevyysdirektiivin toimeenpanon yhteydessä arvioidaan myös eu ja eta valtioista tulevien ammattihenkilöiden kielitaidon varmistamisen edellyttämät säädösmuutostarpeet

arvoisa puhemies

lakiesitys on joka tapauksessa hyvä ja tarpeellinen ja kannatan sen hyväksymistä

uuden apteekkimaksun määräytymistavan tarkoituksena on tukea sivuapteekkien perustamista ja pitämistä ja osaltaan edesauttaa apteekkipalvelujen saatavuutta haja asutusalueilla eli lääkehuollon turvaamista kaikille näillä seuduilla

arvoisa puhemies

vaikka täällä käytettiin hyviä puheenvuoroja tästä lääkehoidon kokonaisuuden pohtimisesta ja jopa siitä olemmeko liian medikalisoituneita ja lääkekeskeisiä niin selvää on että kuitenkin lääkkeitä yhä tarvitaan

tähän hallituksen esitykseen voi suhtautua myönteisesti ajatellen sitä että tämän turvin toivottavasti kenties kykenemme paremmin turvaamaan apteekkipalvelut myös syrjäisemmille seuduille

tähän liittyen toivoisin että ministeri voisi vielä valottaa sitä miten apteekkariliitto on arvioinut osaltaan sitä voivatko tämän myötä jotkut apteekit kenties innostua jopa perustamaan uusia sivuapteekkeja

ymmärrän että tällä ennen muuta halutaan tukea nyt olemassa olevaa rakennetta ettei lappuja laitettaisi luukuille maaseudun harvaan asutumpien alueiden sivuapteekkipisteissä

ruoka ja juomatottumuksiaan koska omenatuoremehu arvoisa herra puhemies

kun suomalaiselta kysytään mitä hän pitää lähipalveluina tietysti poliittiselta puolelta arvioimme ennen muuta lähipalveluita aina katsoen sitä mitä julkisin varoin järjestetään mutta kyllä monen sivukylällä asuvan eläkeläisen silmissä kauppa apteekki sellaiset joihin ei suoranaisesti julkista varaa käytetä koetaan yhtäläisesti lähipalveluiksi kuin se terveysasema tai kirjasto tai lähikoulu

veren kohonnut kolesteroli on merkittävimpiä verisuonisairauksien riskitekijöitä

suomalaisilla on kansainvälisesti vertaillen korkeat kolesterolipitoisuudet johtuen osin geneettisestä taustasta mutta myös ravinnosta joka meillä sisältää liian paljon monityydyttyneitä kovia rasvoja

kiitos onnistuneen ja pitkäjänteisen ravitsemusvalistuksen suomalaisten kolesteroliarvot on saatu kääntymään laskuun

näin koen varsin tärkeäksi sen että kun apteekkiala on vahvasti säänneltyä ja osaltaan myös julkisin varoin tuettua juuri äsken puhuimme lääkekorvauksista niin tässä valtion pitää kyetä juuri tämän esityksen kaltaisesti käyttämään niitä mahdollisia toimenpiteitä joilla tuetaan tasa arvoisia palveluja suomalaisille

viime vuosien karppausbuumi toi valitettavasti takapakkia tälle jo kohtalaisen hyvin onnistuneelle kehitykselle minkä seurauksena suomalaisten kolesterolitasot ovat jälleen nousussa

tärkein tapa alentaa kolesterolia on ravinto jolla korvataan kovat rasvat pehmeillä monityydyttymättömillä sekä liikunta ja painonpudotus

vaikka apteekkia ei voida pitää suoranaisesti automaattisesti valtion varoin tuettavana palveluna muuta kuin hyvin lavealla määritelmällä niin siitä huolimatta valtiovallan pitää kyetä käyttämään näitä elementtejä jotka turvaavat ihmisten tasa arvoisuutta ja siinä mielessä suhtaudun esitykseen varsin ilahtuneesti

lääkkeiden käyttö ei myöskään ole ongelmatonta

arvoisa puhemies

ministeri risikko hyvin kuvasikin mihin tällä lailla pyritään ensisijaisesti apteekkipalveluiden saatavuuden kattamiseen myös haja asutusalueilla ja tämä onkin äärimmäisen tärkeää

moni käyttäjä saa niistä hankalia sivuvaikutuksia

yksi mahdollisuus alentaa kolesterolia on käyttää osana terveellistä ravintoa fytosteroleja sisältäviä valmisteita jotka vähentävät ravinnon kolesterolin imeytymistä suolesta verenkiertoon

erityisesti haja asutusalueilla ja pienemmillä paikkakunnilla väestö vanhenee ja siellä elää paljon ikäihmisiä ja niitä paljon lääkkeitä käyttäviä joista aikaisemmassa keskustelussakin me jo puhuimme

hallitusohjelmassa todetaan että lääkekorvausjärjestelmää uudistetaan siten että korvauksista hyötyvät eniten pienituloiset ja samalla varmistetaan etteivät kustannukset estä pienituloisia hankkimasta välttämättömiä lääkkeitä ja hoitoa

sen vuoksi onkin tärkeää että sivuapteekkien toiminnat turvataan ja näiden ihmisten ei tarvitse lähteä hakemaan lääkkeitä kaukaa kodistaan

monelle tämä riittää ja lääkkeitä ei enää tarvita

emme myöskään voi päätellä apteekin tärkeyttä alueelleen sen pohjalta mikä apteekin liikevaihto on ja tämän vuoksi on hyvä että on kehitetty nyt keino jolla pyritään turvaamaan apteekkeja myös siellä sivukylillä

arvoisa puhemies

edustaja kanervan aloite puuttuu aivan oikeaan asiaan

on suorastaan takaperoista että nämä terveysvaikutteiset tieteellisesti tutkitut kolesterolia alentavat juomat rinnastetaan muun muassa sokeripitoisiin virvoitusjuomiin valmisteveron osalta

käytännössähän tämä tarkoittaa että ne jotka todella paljon käyttävät lääkkeitä ja joutuvat niistä paljon maksamaan hyötyvät lääkekaton laskun myötä

näitä käyttämällä voidaan alentaa sairaus ja lääkekustannuksia ja jopa väestön kuolleisuutta

mutta hieman ongelmallinen asia on se mikä tässä on jo edellisessäkin puheenvuorossa tullut esille että moni pienituloinen henkilö hankkii lääkkeensä kuukauden erissä

lääkkeitähän voi kerralla hankkia kolmen kuukauden erässä mutta moni joutuu hankkimaan ne kuukauden erissä jolloin sitten tämä lääkekohtainen toimitusmaksu kohdistuu heidän kohdalleen entistä suurempana

samoin on se minkä edellinenkin puhuja otti esille että tämä lääkekorvauskatto täyttyy vasta loppuvuodesta jolloin ne lääkemenot jakautuvat kovin epätasaisesti painottuen alkuvuoteen

tiedämme kuitenkin että nämä paljon sairastavat ovat pienituloisia kuuluvat alempiin sosiaaliryhmiin joten heille voi tulla ongelmia näistä lääkemenoista

siksi tätä esityksen toteutumista tuleekin seurata erittäin tarkoin ja olla valmiita arvioimaan tilannetta uudelleen sillä jokaisella tietysti pitää olla oikeus hyvään hoitoon myös hyvään lääkehoitoon

toivonkin että kun me mahdollisimman pian saamme sitten sen varsinaisen lääkekorvausjärjestelmän uudistuksen niin siinä pystytään ottamaan huomioon kaikki nämä nykyiset ongelmat

arvoisa herra puhemies

julkaistun tutkimuksen mukaan suomessa kuolleisuus alkoholiperäisiin maksasairauksiin ja kirroosiin on lisääntynyt aivan huolestuttavasti

arvoisa herra puhemies

lääkehoito on tärkeä osa meidän terveydenhuoltojärjestelmäämme ja jokaisen kansalaisen oikeus

siksi onkin tärkeää että apteekki on jokaisen kansalaisen saavutettavissa eli apteekkiverkosto kattaa koko maan

vaikka nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä valtion verotuloja toivotaan sillä olevan vaikutuksia myös alkoholin kokonaiskulutukseen